haluan vielä korostaa sitä ja kysyä

neuvontatoiminnassa tulee huolehtia myös korkean tason asiantuntijoiden ja tutkijoiden erityistarpeista eli vaikka emme nyt puhukaan työperäisestä maahanmuutosta kotouttamisessa on huomioitava myöskin työperäiset maahanmuutot

varmasti löydetään siellä pöydässä sellainenkin ratkaisu miten nämä osa aikaiset sitten pääsevät siihen tilanteeseen mukaan

voitteko antaa vakuutuksen siitä että nyt nämä kaikki hankkeet mitä liikennepoliittisessa selonteossa on päätetty menevät suunnitellusti eteenpäin ja että ne eivät viivästy mihinkään lupaprosessivaikeuksiin

toisin kuin ed

nimenomaan palvelualan työntekijät voittavat siinä

martti korhonen väitti nimenomaan se että lomautuksia on tullut suhteessa irtisanomisiin huomattavasti enemmän kertoo siitä että yritykset haluavat pitää kiinni osaavasta työvoimasta

jos me epäonnistumme kotoutumisessa niin sen seurauksena on yksilötasolla syrjäytymistä sen seurauksena on gettoutumista väestöryhmien välistä vastakkainasettelua ja heijastusvaikutusta kaikkiin suomessa asuviin ulkomaalaisiin

jos suomalaisen työn kilpailukyky nyt paranee vienti lähtee vetämään ja tulee lisää rahaa meille tänne kansantalouteen niin sitä kautta moni ihminen saa uutta työtä

aivan lopuksi haluan sanoa sen että johdonmukaisella ja kokonaisvaltaisella maahanmuuttopolitiikalla ja turvapaikkapolitiikalla luodaan luottamus suomalaisten ja tänne tulevien välille

tämä talouden käänne ei tapahdu ennen kuin luottamus rahamarkkinoihin ja luottamus muutenkin euroopassa ja maailmalla tulee paranemaan ja sitä kautta vasta vientiteollisuuden työllisyys lähtee uudestaan nousemaan

sen vuoksi kotoutumisen resurssien on aina kuljettava sen tarpeen mukana mutta siihen mikä se tarve on me voimme vaikuttaa sillä minkälaista turvapaikkapolitiikkaa me harjoitamme

suuri köyhyyttä aiheuttava asia on työttömyys jolloin työllistyminen on kaikkein parasta sosiaaliturvaa

yksi osa sitä on että myöskin asenteellisesti ja erityisesti työperäiseen maahanmuuttoon liittyen työpaikoilla yhdessä ammattiliitot elinkeinoelämän järjestöt yritykset tekevät työtä sen eteen että myöskin asenteelliset rajamuurit murtuvat ja että me otamme tosissamme myöskin sen uhan joka rasismista ja sen uhasta kumpuaa

mutta ajankohtainen huoli on kuitenkin se kun henkilöitä nyt lomautetaan ja osittain irtisanotaan miten me varmistamme sen että he ovat työkykyisiä siinä vaiheessa kun työmarkkinat uudelleen vetävät koska meille ikärakenteesta johtuen on tulossa työvoimapula

hallitus on onnistunut hyvin siinä

sen vuoksi on ollut erittäin hyvä että tämän vaalikauden aikana hallituksen toimesta on näitä erilaisia houkuttelevuustekijöitä vähennetty koska silloin me saamme tämän asian tasapainoon

vaikka taantuma oli historian kovin yksittäisenä vuonna tarkasteltuna niin massatyöttömyyttä ei syntynyt ja myöskin nuorisotyöttömyys on saatu kääntymään voimakkaaseen laskuun

arvoisa puhemies

tosiasioita ei pääse pakoon

jos kotoutumisessa onnistutaan niin silloin meidän on mahdollista tämän kotoutumisen kautta saada tänne kansalaisia jotka omalla työllään yhdessä kantasuomalaisten kanssa rakentavat tätä yhteiskuntaa

mutta ongelmaksi tulee pitkäaikaistyöttömyys ja erityisesti ne jotka olivat työttömänä jo ennen taantumaa

mitä keinoja tehdään vielä sille että entistä paremmin yritykset työvoimatoimistot ja ammatillinen koulutus pystyvät vastaamaan tähän koulutustarpeeseen

mutta se ratkaisu on se että me löydämme uskottavan maahanmuuttopolitiikan ja tässä suhteessa hallintovaliokunta on mielestäni tehnyt hyvää työtä oikean ladun löytämiseksi

siellä on monia sellaisia henkilöitä jotka tarvitsevat erilaisia kuntoutustoimia ja muita ennen kuin he voivat päästä työhön kiinni mutta ennen kaikkea he tarvitsevat sitä että hyvin tarkasti yksilöllisesti käydään läpi mikä heillä on työllistymisen esteenä ja mitä se edellyttää

tarvitaan isoja uudistuksia laajalla rintamalla

ne on aina muistettava

meidän kansan valitsemien päättäjien on tehtävä sitä mihin kansa on meidät valinnut

päätöksiä joilla turvataan hyvinvointiyhteiskunta

voisimmeko me ottaa mallia sieltä tanskasta

suomalaisen työn kilpailukyvyn palauttaminen on yksinkertaisesti välttämätöntä tehdä

kun vuorotteluvapaa perustettiin kuten täällä edustaja gustafsson hyvin tietää niin sen ajatuksena oli se että ihmiset voivat opiskella jotta he ammatissaan pärjäävät entistä paremmin tai he voivat tilapäisesti hoitaa omaistaan

ensinnäkin hallituksen talous ja työllisyyspolitiikka toimi aivan erinomaisesti siihen asti kunnes tuli tämä kansainvälinen finanssikriisi ja sieltä tullut ulkoinen uhka

yhdessä nämä ongelmat on myös ratkaistava

se on tehtävä jotta voimme jatkossakin tarjota suomalaisille maksuttoman koulutuksen laadukkaat terveyspalvelut ja välttämättömät tulonsiirrot

me tarvitsemme tänne osaajia me tarvitsemme tänne ammatti ihmisiä me tarvitsemme tänne sellaisia ihmisiä jotka yhdessä meidän kanssamme haluavat tätä maata täällä rakentaa eli ne asiat kulkevat tasapainossa

meillä on lisäksi olemassa omaishoitajien hoitovapaa joka mahdollistaa sen että henkilöllä jonka täytyy esimerkiksi hoitaa vaikkapa saattohoidon tarpeessa olevaa vanhempaansa on mahdollisuus jäädä pois töistä ja sen jälkeen sitten palata siihen työpaikkaansa

arvoisa puhemies

nyt kun tämä tilanne muuttui aivan olennaisesti niin tämä asia tästä eteenpäin ratkeaa vain sillä että vientiteollisuuden kilpailukyky pysyy hyvänä ja investoinnit lähtevät liikkeelle ja siihen tarvitaan myöskin sitä kolmikantaista sopimista

hallituksella on talouden iso linja hyvässä hallinnassa ja siitä on todisteena alhainen korkotaso kuten täällä valtiovarainministeri totesi

pohjoismainen yhteiskuntamalli on maailman paras

sen sijaan kun puhutaan tästä talouskasvusta niin velkaelvytykseen meillä ei tässä tilanteessa ole varaa ei meillä eikä laajemminkaan euroopassa

kuten sanoin myöskin tätä resurssipuolta meidän tarvitsee seurata jotta resurssit ja tarpeet ovat kohdallaan

sen sijaan me voimme ilman rahapanostuksia tehdä kyllä kilpailukykyä vahvistavia toimia

nämä uudistukset ovat sellaisia jotka me tarvitsemme jatkoksi sille että nyt talouden tasapainotusta on toteutettu ja kysynkin

suomalainen työ pitää kustannuksiltaan palauttaa samalle lähtöviivalle kilpailijamaiden kanssa

arvoisa puhemies

näin korkealla työttömyyden tasolla ei voida turvata kestävää hyvinvointia se on fakta

arvoisa puhemies

suomi on ainoa eu maa jonka talous ei kasva ikärakenteemme on epäedullinen vuosien saatossa kasaantunut byrokratia ja normitaakka ovat heikentäneet aloitteellisuutta ja riskinottohalukkuutta

kyllä kantavana teemana ja ajatuksena itse selonteossa ja varsinaisessa maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa on se miten metsävaroja pyrittäisiin nykyistä enemmän hyödyntämään ja se on se avainasia

kun edustaja lindtman otti esille nämä veronalennukset niin minä nyt kyllä kehottaisin ja olisi hyvä kun puhutaan nimenomaan matalapalkkaisten työntekijöiden veron alentamisesta jos te tutustuisitte edustaja harakan tekemään materiaaliin ja lisäksi kannattaisi tutustua heikki hiilamon erittäin asialliseen kirjoitukseen mikä oli helsingin sanomissa

valiokunnan näkemyksen mukaan voimassa olevan lain säännökset tunnistamistietojen käsittelyssä ovat hyvin yleisellä tasolla ja niiden soveltamisessa on ollut ongelmia

täällä puhutaan siitä että metsäalan osaamista pitää edelleen kehittää

arvoisa puhemies

julkistalouden tasapainottamistarpeesta puolitoista miljardia on hallitusohjelmassa pyritty kattamaan ensisijaisesti yhteiskuntasopimuksella

tämä metsäomistuksen pirstaloituminen on yksi selvä este sille että meillä ei ole osa metsävaroista järkevän käytön piirissä

yrityssalaisuuksien vuotaminen on vakava asia suomen kaltaiselle maalle jonka kilpailukyky pitkälti perustuu erilaisiin innovaatioihin

se nimenomaan kertoi juuri siitä että minkälaisissa vaikeuksissa meidän keskiluokkamme tällä hetkellä on ja nimenomaan ne jotka palkkatyöllä kohtuullisen pienellä palkalla itseään elättävät

kyllä siinä yhteydessä tätä palkkamalttia täytyy olla kautta linjan

ne eivät ajaudu tehtaille mutta eivät ajaudu myöskään suojelun piiriin

arvoisa puhemies

toivoisin ettei nyt ihan hirveätä arvostelua tulisi siitä veronalennuksen kohderyhmästä koska siinä nimenomaan haetaan sitä että silläkin työllä pystyy perheensä elättämään ja sitä kautta tätä yhteiskuntaa myöskin omalla työllään viemään eteenpäin

eilen luin sellaista lehteä kuin wall street journal europe ja siinä oli monta sivua huonoja talousuutisia mutta sitten oli pitkä artikkeli siitä kuinka hyvässä mallissa on suomen talous ja erityisesti suomen valtiontalous

vain heitä laki koskee ei siis esimerkiksi kaikkia yrityksessä töissä olevia tradenomeja tai insinöörejä kuten julkisuudessa on väitetty

arvoisa puhemies

edustaja wallin sanoi täällä että moni sanoi valiokunnassa että metsähallitus on toiminut hyvin

toivoisin että täällä erityisesti vasemmisto oppositio antaisi hiukan tunnustusta sille kuinka hyvin näitä asioita on hoidettu että me olemme kiistatta luokan paras oppilas eli se tuntuisi ottaa ihan vakavasti myöskin

kysyisinkin onko nyt tarve sellaiselle erityiselle puuhuollon turvaamispaketille jolla teitä parannetaan

sitä mieltä mekin olemme ja sen takia tämä tehdään että se voisi jatkossakin toimia hyvin ja hyvin pitkälle samalla tavalla kuin se tähänkin asti toimi jotta tavallinen suomalainen luontoihminen veitsi ja opetusta ja lavastaja ja metsästäjä kalastaja ja myöskään metsätalouden harjoittaja ei edes huomaisi sitä eroa mitä nyt tehdään

lakiesityksen mukaan yhteisötilaajan velvollisuutena on ennen mitään laissa ehdotettuja toimia laittaa tietoturva kuntoon määritellä miten viestintäverkkoja ja palveluja tulee käyttää antaa kirjalliset ohjeet käyttäjälle ja nimetä ne ylläpidosta tietoturvasta tai turvallisuudesta vastaavat henkilöt jotka tunnistamistietoja voivat käsitellä

nämä uudistukset tehdään siksi että suomalaisilla olisi töitä

aivan lopuksi haluan sanoa sen että täällä on kyllä ihan olennainen kohta myöskin se että jatkossa kiinnitetään huomiota toimialan haasteellisuuteen ja siihen mitä toimivalta johdolta ihan oikeasti vaaditaan

tietysti tämä maailmanlaajuinen tilanne tulee vaikuttamaan myöskin meille ja sen takia esimerkiksi äkillisen rakennemuutoksen alueille tarvitaan rahaa kuten on myöskin toimittu

turvataan olemassa olevia työpaikkoja luodaan uusia työpaikkoja työnsä menettäneille ja koulusta valmistuville tehdään työntekijän palkkaaminen nykyistä kannattavammaksi

olen itse käynyt aika monilla näillä alueilla missä tilanne on akuutti työllisyyden suhteen ja siellä paikalliset työvoimaviranomaiset yhdessä yritysten ja työntekijäjärjestöjen kanssa tekevät hyvää työtä ja toivon että sitä työtä myöskin arvostetaan ja se saa riittävät resurssit

sitä tässä parasta aikaa tehdään

ei tässä eun pakon alla olla mutta ne kaikki vaihtoehdot vain olisivat paljon huonompia jos emme tekisi tätä ratkaisua mikä nyt tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta perustaa lakiesitystä puoltavan lausuntonsa pitkälti siihen että lakiesityksen koettiin myös työntekijäjärjestöjen taholta selkeyttävän nykytilannetta ja monin eri tavoin varmistavan työntekijän oikeusturvan

arvoisa puhemies

olisi tässä voitu mennä ruotsin mallin mukaankin jolloin metsähallituksen metsätalousmaat olisi myös siirretty tämän perustettavan osakeyhtiön omistukseen tai kanadan mallin mukaan jolloin metsähallitus olisi luopunut nykymuotoisesta omaan lukuun harjoitetusta metsätaloudesta

sisäinen turvallisuus on erittäin tärkeä asia

tämä on pitkään odotettu merkittävä tasa arvoteko joka parantaa erityisesti nuorten naisten työmarkkina asemaa

minä olen ihan samaa mieltä

olisi pitänyt tehdä myöskin niin ettei joitain etuisuuksia olisi koskaan myönnettykään kuten vaikka subjektiivista oikeutta kokopäivähoitoon ei sellaista olisi tarvinnut koskaan edes säätää

arvoisa puhemies

mutta nyt ollaan sen tilanteen edessä että nyt niitä täytyy tehdä ja hallitus on tämän vaikean tehtävän ottanut tehdäkseen ja toivon että myös oppositio on siellä rakentavasti mukana ja tuo omia esityksiään

muutosturvapaketissa myös irtisanotuille annetaan tukea valmennukseen uuden työn etsimistä varten sekä myös oikeus työterveyshuoltoon puoli vuotta irtisanomisen jälkeen

tuskin on tärkeämpää asiaa suomen jatkoa ajatellen kuin se että nuoret valmistuneet ihmiset pääsevät työurallaan alkuun ja se koskee kaikkia ammattiin katsomatta

sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva esitys liittyy keskeisiltä osin työelämän kilpailukyvyn yrityssalaisuuksien ja luottamuksellisen toiminnan turvaamiseen

onko mahdollista näitä poliiseja työllistää työllistämisvaroin ja siten mahdollistaa heidän pääsynsä tekemään sitä tehtävää johon heidät on koulutettu ja samalla parantamaan sisäistä turvallisuutta koko maassa

viime keväänä keskusteltiin siitä että nuorten on mahdollista tulla tutustumaan työhön myöskin sellaisiin yrityksiin joissa on lomautuksia ja irtisanomisia

siellä on aikamoinen määrä

näitä ovat muun muassa

työministeri itse oli aktiivinen viemään tätä asiaa eteenpäin

käsittelyoikeus on rajattu viestintäverkon luvattoman käytön viestintäpalvelujen ohjeidenvastaisen käytön ehkäisemiseksi sekä yrityssalaisuuksien paljastumisen selvittämiseksi

nyt on käynyt ilmi että vain muutamat liitot ja työnantajat ovat kyenneet sopimaan tästä järjestelystä että voi tulla työhön tutustumaan ja sen jälkeen esimerkiksi vanhemman henkilön opastuksella kuten rakennusalalla on esitetty opetella sitä työtä saada siihen palkkatuki ja sitä kautta päästä työhön

onkin hyvä että hallitus on vielä maanantaina muokannut pakettia tasapuolisemmaksi siten että ylityö ja sunnuntaikorvausten leikkauksista luovuttiin ja lomarahoista vastaavasti tingittiin

käsittelyoikeuden ottaminen edellyttää yt menettelyn ja pienemmissä yrityksissä vastaavanlaisen menettelyn läpikäymistä jossa käsittelyn tarpeet edellytykset ja menettelytavat käydään yhdessä läpi

rakennusliitto arvioi että tuhannet nuoret voisivat tätä kautta saada työpaikan mutta pitävät asian etenemistä mahdottomana jos työsopimuslakiin ei tehdä tätä koskevia muutoksia

ennen käsit telyoikeuden aloittamista tulee työnantajan tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle toiminnan pääkohdat eritellen ja vuosittain tulee tehdä ilmoitus mikäli tunnistamistietoja on käsitelty manuaalisesti

onko hallitukselta tulossa esityksiä työsopimuslain muuttamiseen tältä osalta